se haistelee ilmaa maailman megatrendeistä ja pyrkii löytämään toimintatapoja suomeen jotka auttavat suomea selviämään tulevaisuudesta

sitran tämänhetkinen arvio on se että maailman muutostahti kiihtyy yhä ja kansakuntien menestyksen mittariksi nousee yhä enemmän niiden kyky uudistua kyky katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja toimia ja tehdä päätöksiä tässä ajassa sellaisia päätöksiä jotka helpottavat tähän tulevaisuuteen sopeutumista ja vielä mielellään niin että olisimme hieman etunojassa tekemässä sellaisia toimintamalleja joille olisi menekkiä myös viennissä

arvoisa puhemies

en tiedä kumpi arvio tästä mahtaa olla oikeassa

erilaisissa maailmassa tehdyissä ennakointiraporteissa on pitkään kuvattu sitä perusteellista murrosta joka ravisuttaa erityisesti länsimaisia yhteiskuntia

tehdas päätyi rissasen mukaan vastata välikysymykseen joka on eduskunnassa esitetty tätä vielä vasta tuore edustaja ei vangitsemiseen lisäaika

suomessa näitä läntisille yhteiskunnille tyypillisiä piirteitä kasvattavat vielä meidän kapea elinkeinorakenteemme siitä johtuva taloudellinen ahdinko sekä yltyvä julkisen talouden kestävyysvaje

kyllä tuottavuuden lisääminen tarkoittaa ennen muuta sitä että tehdään järkevämmin ja paremmin niitä töitä juuri niin että ei mene puolta päivää atkn kanssa temppuilemiseen vaan atk hoitaa puolessa tunnissa sen puolen päivän homman

tällä tavallahan kaikkialla maailmassa on tuottavuutta lisätty valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana ei niin että käytetään ihmistyötä sellaiseen joka pystytään paremmin organisoimaan tai jonka koneet tekevät vaan hyödynnytetään sitä osaamista ja teknologiaa jota meillä on

sitran tehtävä julkisena riippumattomana tulevaisuusorganisaationa ja muutoksen vauhdittajana on hyvin tärkeä ehkä jopa tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin

ja lopuksi

nämä ovat nopeasti kehittyvä teknologia keskinäisriippuvainen maailma sekä luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvä globaali kestävyyskriisi

näistä megatrendeistä on johdettu sitten kolme sitran toimintaa ohjaavaa teemaa

ne ovat laajasti ottaen uudistumiskyky resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja kolmantena uusi työelämä ja kestävä talous

mitä tämä sitten käytännössä on

ekologisen kestävyyden saralla sitra viime vuonna toimi hyvin aktiivisesti ilmastopolitiikassa oli mukana pariisin ilmastokonferenssissa ja on nostamassa kiertotaloutta uutena talousmallina esille

siihen liittyen sitra on juoksemassa kasaan tämmöistä kansainvälisen mittaluokan smart clean referenssikohdetta joka rakentuu suomeen valtion pääkaupunkiseudun kaupunkien ja sitran yhteistyönä

sitran toiminta perustuu oikeastaan täysin peruspääoman tuottoihin

tällaisia tuottoja sitrankaan kohdalla aika harvoin nähdään ja tuo tuotto siirtyy vahvistamaan rahastoa

tässä julkisessa ja poliittisessa keskustelussa on käyty keskustelua siitä onko tämä sitran tase tarpeettomankin vahva

se on asia josta hallintoneuvosto ei päätä vaan siitä päätöksenteko kuuluu muille tahoille viime kädessä eduskunnalle joka rahaston on aikanaan perustanut

sitran näkökulmasta korostaisin sitä että sitrassa joka on rahasto taseella on erilainen merkitys kuin normaalissa yritystoiminnassa

jos sitran tasetta pienennetään siirretään muihin tarkoituksiin niin vastaavasti sitran vuotuiset tulot pienenevät ja joudutaan sen toiminnan volyymia sitä tulevaisuustyötä tutkimustyötä projekteja vähentämään ja supistamaan

arvoisa puhemies

kyllönen kysyi tärkeän kysymyksen

aikajärjestyksessä ylivoimaisesti kiireisin takuu on se että lunastetaan uskottavuus tehdylle ratkaisulle

saattaa olla että jos yksi maa euroopassa hylkää tämän paketin niin siitä leviää kyllä sellainen uskonpuute tähän koko ratkaisuun ja se leviää myös tähän isompaan viikonvaihteen pakettiin

tämän taakanjaon osalta vielä kun me emme vielä edes tiedä minkälaisia reittejä pitkin nämä kustannukset tulevat ja missä määrin niitä tulee yleensä tuotannon kustannusten noususta niitä tulee valtion budjetin kautta suoraan kehitysmaille tai kansallisille rahastoille annettavissa verovaroissa

taloudellisen kehityksen kautta jos onnistumme tässä teknologian viennissä ja myös jos saamme kunnianhimoisen sitovan sopimuksen maailmassa eivät myöskään energiakustannukset nouse sillä tavalla kuin jos ne energiankulutuksen kasvaessa toteutuisivat

ei näin tule tapahtumaan vaan esimerkiksi kehitysmaille annettava raha tulee portaittain kasvamaan pieninä siivuina meidän budjetista kerään rahat tilava verotuksen kautta

hiilivuotohan estetään sillä että saadaan globaalisti sidottua kaikki kehittyneet maat ja voi sanoa myös odotettuun uraan verrattuna selvillä alennustavoitteilla nopeasti kehittyvät maat

ellei kansainvälistä sopimusta saada silloin tulee tapahtumaan hiilivuotoa ja silloin me olemme aidosti vaikeassa tilanteessa tulemme siihen kysymykseen jonka joku kysyi mitä sitten aidosti tehdään

palataan näihin kysymyksiin ei anneta niihin selkeää vastausta tuli jostain täältä keskirivistä kommentti tässä vaaditaan enemmän houkuttelua yhteistyöhön kuin ehkä boikotteja mutta jos tämä ajautuu umpikujaan jotkut haluavat vapaamatkustajiksi niin emme me voi sallia sitä

hallituksen rooli tässä on käynyt ilmi

oli hyvä että eilen aamulla tämä nousi julkisuuteen eilen budjettikeskustelussa tämä nousi esille jotta myös oikeaa tietoa menee

tämä ei koske olemassa olevia vanhoja asuntolainoja

sen jälkeen siinä on varoitusaika jonka kuluessa asiakas lainaaja voi irtisanoa lainansa eikä hänelle aiheudu siitä mitään muita kuluja

on käynyt ilmi se että on olemassa pankkeja jotka eivät sovella tätä lainaehtoa lainkaan

mitä pank kien tiedottamiseen tulee minunkin toiveeni olisi ollut se että olisi avoimesti kerrottu niin nämä eiliseen päivään liittyvät epäluulot olisivat jääneet näkemättä

heinäluoma taas viittasi olemassa oleviin asuntovelallisiin

myös tällaisen spekulaation levittäminen on kerta kaikkiaan väärin kun se ei koske ei ihme

isä kysymässä edustajaa heitä

toivottavasti vastavuoroisesti sdp nyt ottaisi vahvan myönteisen otteen tähän paikalliseen sopimisen edistämiseen koska siinä on oikea mahdollisuus meillä se että järjestöjen kesken saataisiin siinä mielellään hyvä yhteisymmärrys aikaan ja sitten varmaankin se järjestelmä on sellainen että paikallisesti voidaan sopia ja sitten jos ei kyetä sopimaan niin sitten siellä on tes perälautana

minusta sen pitäisi olla hirveän varoittava signaali meille jos on ennusteissa suurosingot koska se kertoo siitä että omistajat jotka osaavat laskea katsovat ettei ole näkymää siitä että pitämällä rahansa yrityksessä voitaisiin tehdä investointeja jotka tuottaisivat vastaavalla tavalla vaan he ottavat rahat ulos investoinneista ja sijoittavat ne johonkin muualle josta sitten saavat paremman tuoton

tässä suhteessa markkinat vain toimivat näin

tämä on ennakoimassa sitä että investointinäkymä on valitettavan heikko ja se on vakava signaali meille kaikille

tähänastinen keskustelu on kertonut sen että varmaan haastavimmaksi tässä eduskuntakäsittelyssä tulee tämä määrärahapolitiikka ja sitä kautta puolustuksen kehittämisen suuntaviivojen tekeminen

senhän takia tämä selonteko on että voitaisiin tehdä päätöksiä niistä asioista joista tiedetään että niille on myös rahoittaja olemassa myös vaalikausien ylitse

sen tähden on tämmöinen menetelmä jolla pyritään löytämään riittävän laaja yhteisymmärrys sille että puolustusta kehitetään johdonmukaisella tavalla

se on äärimmäisen välttämätöntä nimenomaan puolustuksen kohdalla laajemminkin se ei koske vaan mahdollista nato jäsenyyttä vaan kyllä puolustukseen liittyville ratkaisuille pitää olla kansalaisten vahva tuki

siinä liikutaan aina ihmisten henkeä koskevissa asioissa ja sen takia tämä legitimiteetistä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä

sekin on yksi syy siihen miksi näistä kysymyksistä pitää käydä tasavallan presidentin hallituksen ja eduskunnan kesken laajaa keskustelua

on totuttu siihen että hän esittää mielipiteitään aina vähän niin kuin lekalla lyöden ja tämä kuuluu tähän

hallituksen piirissä ei ole tällaista puoluesihteeri korhosen käymää keskustelua käyty eikä se kuulu meidän keinovalikoimaamme

arvoisa puhemies

me olisimme tarvinneet edellisellä palkkakierroksella maltillisemmat korotukset mutta on käyty aika moneen kertaan lävitse ne syyt ja tekijät

siellä oli paljon alakohtaisia syitä joiden takia paineet kovempiin korotuksiin olivat olemassa ja nämä palkat on sovittu

nyt pitää valmistautua seuraavaan palkkakierrokseen josta oikeastaan ensimmäiset askeleet tärkeät askeleet teknologiateollisuuden välitarkastuksen osalta ovat jo ensi keväänä

halusimme jo keväällä kutsua nämä järjestöt nyt heti syksyn alussa koolle jotta muokataan maaperää maltillisempien sopimusten puolesta

arvoisa puhemies

päivä julkaisemasta yhteisestä kannanotosta että edellisen kierroksen korotukset muodostuivat korkeiksi ja sen kierroksen edetessä taso vielä nousi

eli järjestöt ovat tiedostaneet käytyään lävitse edellisen kierroksen ikään kuin tuloksen ja kokemukset sen että liian korkea taso tuli

nyt tavoitellaan työllisyyden ja kilpailukyvyn kannalta maltillisempaa tasoa seuraavalle kerralle

millä tavalla se pystytään toteuttamaan niin että se toteutuu oikeudenmukaisella tavalla eri aloilla siitä nyt tässä prosessissa on kyse

näiden tämän syksyn alun keskustelujen perusteella paluuta ainakaan seuraavalla kerralla niin sanottuun keskitettyyn tupoon jossa on yhteinen suositus ei näytä olevan vaan lähtökohta järjestöillä on se että tämä liittokohtaisuus on nyt otettu realiteettina

erityisesti elinkeinoelämän keskusliitto on sitä edellyttänyt ja järjestöt tästä lähtökohdasta käsin sitten etsivät mallia jossa saavutetaan myös makrotaloudellista koordinaatiota

mikä on opposition valmius leikkauksiin

mitä te arvelette että tämä leikkausten kokonaismäärä sopeutuksista on

kun työmarkkinat tekevät maltillisia edunvalvonnallisia sopimuksia ne eivät yksin riitä

eihän näitten valtioitten reaalitaloudessa tapahtunut sinällään mitään muutosta viime viikon aikana mutta se mikä tapahtui oli että kun lainoittajat pettyivät yhden valtion kohdalla niin siinä vaan käy niin että ne rupeavat käymään allergiseksi monien muidenkin lainanottajien kohdalla

voi nyt vaan kuvitella suomalaisia eläkerahastoja tänä päivänä

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriön pääluokka on oikeastaan haasteiden osalta aika hyvä läpileikkaus koko hallituksen haasteista

samaan aikaan meidän pitää tehdä miljardien säästöt joista osa tulee myös tämän ministeriön harteille ja samaan aikaan hallitus tekee uudistuksia

minä itse asiassa uskon että jos tässä löytyy toimivat tavat niin saattaa olla että se avaa mahdollisuuksia sellaisillekin alueille jotka eivät ole edes voineet koskaan toivoa mitään julkista joukkoliikennetukea

eli tässä suhteessa rohkaisu hallitukselle

tahdon tällä vain sanoa sitä että ehkä liikennejaos käy valtiovarainvaliokunnassa vähän pidemmän ajan historian siitä